haluan tässä yhteydessä tuoda esille pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajistossa käydyn keskustelun koskien ruotsin entisen sosiaali ja terveysministeri bo könbergin raporttia jossa hän käsitteli pohjoismaista sosiaali ja terveysalan yhteistyötä

kun kerroin että siellä alueella on erittäin syvät ristiriidat ja ne ovat vakavia en sano tässä ääneen miten vakavia ne ovat mutta ne ovat erittäin vakavia ja näkyvät siinä elinkeinon harjoittamisessa esimerkiksi siellä porometsällä silloin on ehkä pakko todeta että tällä kohtaa on laitettu valitettavasti pää pensaaseen

tässä nyt tarjoankin ministerille harkittavaksi ideaa

olen sen raportin luettuani ja kuultuani vakuuttunut siitä että nyt kun suomessa tehdään tätä sote uudistusta niin meidän on samanaikaisesti kyllä avattava katsetta myöskin rajojen yli

pääomatuloja ei tulisi tulouttaa valtion budjettiin vaan tulisi perustaa eräänlainen rahasto josta voitaisiin esimerkiksi näihin biohankkeisiin joita on paljon tulossa sitten käyttää tämän rahaston tuottoa

en voi muuta kuin olla huolestunut tulevaisuudesta tältä osin kun tuon saamelaisalueen tulevaisuutta ajattelen

pohjoismaat ovat maailman huippua myös tällä alalla ja tuossa könbergin raportissa tulee esiin se että meillä on yhteistyömahdollisuuksia harvinaisten sairauksien kohdalla psykiatrisen hoidon kohdalla virkamiesvaihdon kohdalla ja sitten esimerkiksi antibioottien käytön osalla

me emme saa piirtää sitä suomen karttaa ikään kuin siinä eivät näkyisi naapurin puolella olevat terveyskeskukset ja sairaalat

esimerkkinä vain totean että jos kilpisjärvellä saa vaikkapa vakavan sairauskohtauksen niin se lähin sairaala ei ole rovaniemi vaan se on tromssa

haluan tässä yhteydessä vain todeta että ministeri rädyn on syytä ottaa tämä vakavasti kun hän menee pohjoismaiden terveysministerien kokoukseen ja nostaa esiin tämä pohjoismaiden yhteistyön näkökulma todellisena mahdollisuutena meille kaikille

arvoisa puhemies

ympäristösitoumukseen perustuvan ympäristökorvauksen myöntämisen edellytyksenä on että viljelijällä on hallinnassaan koko sitoumuskauden ajan vähintään viisi hehtaaria korvauskelpoista peltoalaa tai jos kyse on puutarhakasvien viljelyyn liittyvästä ympäristökorvauksesta vähintään yksi hehtaari puutarhakasvien viljelyksessä olevaa korvauskelpoista peltoalaa

korvauksen myöntämisen edellytyksenä on että viljelijällä on hallinnassaan korvauksen kattaman ajan vähintään viisi hehtaaria korvauskelpoista maatalousmaata tai jos kyse on saaristoalueella sijaitsevasta tilasta kolme hehtaaria korvauskelpoista maatalousmaata saaristoalueella

tähän lakiehdotukseen juuri näihin kahteen pykälään liittyy lapin oikeastaan koko poronhoitoalueen kannalta asia jonka haluan nostaa tässä esiin ja toivon että valiokunta perusteellisesti tästä kuulee pohjoisen alueen edustajia ja tekee tähän muutoksen

silloinen ministeri kuitenkin totesi että vaikka hän on tehnyt kaikkensa ja voitavansa tämän asian eteen niin tätä onnistunutta kokeilua ei voitu jatkaa jotenka tätä taustaa vasten on syytä antaa tunnustus ministerille siitä että hän on nyt hoitanut tämän asian joka taloudellisesti valtion kannalta ei ole iso asia mutta niin kuin tässä edellä puheenvuoroissa on todettu on käytännön kannalta erittäin merkityksellinen asia ja poronhoitajien kannalta ja myöskin eläinten kannalta tärkeä päätös

ja se ei ole kyllä niissä kun siellä muutoinkin niukoissa olosuhteissa eletään ja otetaan se toimeentulo näissä vaikeissa olosuhteissa se ei ole siellä kyllä oikeudenmukaista eikä oikein

tässä on puhuttu kysymysmerkillä sitten äitiysloma ja isyysloma asiasta

siihen ministeri voisi ehkä vastata millä perusteella ja minkälaisen ajattelun tuloksena tämä rajaus tämän lomitusavun käytöstä on sitten muodostunut tällaiseksi kuin se nyt laissa on

etelän olosuhteissa on ymmärrettävä tämä muutos joka tässä tehdään mutta nyt on käynyt ilmi että itse asiassa tässä valmisteluprosessissa ei ole kuultu poronhoitoalueen pohjoisia viljelijöitä ja sen vuoksi esitän kyllä jo tässä yhteydessä lähetekeskustelussa että tästä on pidettävä valiokunnassa perusteellinen kuuleminen ja varmistettava se että tämä kohta otetaan harkintaan ja muutetaan tuo suuntaisi

keskustelu asiasta päättänyt asiasta mainitsee suomen p a